asia lähetetään talon kuntoa lähetekeskustelua varten esitellään päiväksi kymmenessä asia voi mennä ehdotetaan siellä pitää sosiaali ja terveysvaliokuntaan

asia on loppuunkäsitelty lähetekeskustelua varten esitellään päiväys on seitsemäs toista asiaa poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

täällä on annettu kiitoksia edelliselle ministerille ja nykyiselle ministerille mutta tämä ministerikierrätys ei ole niin kovin nopeaa niin että nyt seuraava puheenvuoro on edustaja viitamiehellä

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asiaa puiminen josta ehdotetaan siellä on sosiaali ja terveysvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväystyksen yhdestoista asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

toiseen käsittelyyn esitellään päivysti kahdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ei halua enää

näin meidän istuntokautemme puheosat ovat päättymässä ja viimeisen sanavuoron sai niin kuin asiaan kuuluu naispuolinen kansanedustaja

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietin vuokraisännällä tiedot ryhmän käsittely on päättänyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväysykseen yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

näin voimme kiittää kaikkia viranhaltijoita ja muita hyvin vedetystä

kaikilla on minuutti

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

ja näin yleiskeskustelu on tosi eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mukaisia lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päällään eduskunnan seuraava täysistunto lauantaina neljästoista päivä kolmatta kaksituhattaviisitoista kello kymmenen

ensimmäisen käsittely esitellään päiväys on yhdestoista asian käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

no edustaja martti korhonen haluaa nyt oikein puheenvuoron

sitten puhujalistaan

tosiaan nyt on varsinainen puheenvuoro edustaja kalmarilla mutta poistuuko edustaja myllykoski

kyllä täälläkin saa olla salissa

ja nyt edustaja kalmari

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päivää seitsemän raisio kun minusta ehdotetaan siellä pitää talousvaliokuntaa talousvaliokuntaan

ensimmäisen käsittelyn ystävänpäivän sää ma viidestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu ärtynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin mutta rajoitusten ensimmäinen käsittely on tänään ensimmäisen käsittelyn ystävänpäivänä kuudestoista asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

sitten myönnän vielä kaksi vastauspuheenvuoroa edustajille savola ja hongisto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

sitten tosiaan niin kuin täällä edustaja totesi voidaan vasta esittää pöydälle kun päästään varsinaisiin puheenvuoroihin mutta me emme sinne pääse kun täällä on aina vastauspuheenvuoroja

asian käsittely keskeytetään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

keskustelu on vääristynyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotuksen toinen käsittely päättyy taisi olla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

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakien toinen käsittely on päättynyt ja

ja vielä edustaja heinonenkin antaa kiitoksia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

sitten varsinaisia puheenvuoroja edustaa mäntymaa poissa

sitten siirrytään puhujalistaan

tolvanen porissa edustaa reijonen porissa edustaako pro poissa edustaja helkimo poissa edustaja hento lapuissa edustaa lehtipuissa edustaja kymäläinen poissa edustaa jokinen poissa edustaa piirainen poissa

keskustelu kun pääsee nyt eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään alakerta tällä kertaa käsitellään päätti taistella

ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt taisi olla käsityötä

toisen käsittelyn estellä päivystyksen kahdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäistä käsittelyssä keskusteluun päin

eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä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

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen eduskunta pysyy ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen

eduskunnan seuraava täysistuntoon torstaina kymmenes neljättä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan täysistuntoon pään

puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asian puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan

nyt puhujalistaan

sitten puheenvuorolistaan

tosiaan kaikki loppuu aikanaan

kiitoksia ministeri virkkuselle ja näin yleiskeskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely on tähti v

eduskunta hyväksyy lakien sisällön mietinnön mukaisen lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättynyt ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväystyksen seitsemän rasia käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena

toisen käsittelyn ja ainoan käsittelyyn esitellään päivetyksen kahdet osaisi ja nyt voidaan toisessa käsittelyssä hyväksyä tai hylätä lakiehdotus jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

ensimmäisen käsittelyn esitellään päivätty neljästoista asian käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle työelämä ja tasa arvovaliokunnan on hankittava käydään lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi kuudessa asian puiminen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle maa ja metsätalousvaliokunnan sekä työelämä ja tasa arvovaliokunnan on annettava lausunto

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

näyttää vielä niin pitkältä se seuraava paperi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

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on tässäkin eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset lakiehdotusten toinen käsittely on päästy naisia lophuun esityön toiseen käsittelyyn esitellään päivälehti kymmenes kausi

yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietin voiko isännällä kierrosta ensimmäinen kerta kun on päätynyt ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväysten kymmenessä asian käsittelyn pohjana on työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietintö

lähetekeskustelua varten esitellä leveys yksi seitsemän sasi ja poimia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto

eduskunta hyväksyi lakien sisällön netin mukaan rakennustensa käsittely on päättynyt

pöydällepanoa varten esitellään päivä sitten yhdestoista sija kuormien ostoehdot täyttäneiden ja pannaan pöydälle yhdeksäs kymmenettä kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistuntoon hyväksytty niin hyvät että saman päivän kahdennentoista kolmeentoista asian voi saada eduskunnan seuraa täysistuntoon torstaina yhdeksäs kymmenettä kaksituhattaneljätoista kello kuusitoista eduskunnan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväystyksen kahdeksastoista asiat poimien puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään maa ja metsätalousvaliokuntaan

sitten puhujalistaan

asian käsittely keskeytetään

käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä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

osittain ainoana tai toiseen käsittelyyn esitellään päivän yhdeksäs aasian ensin päätetään hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyi sopimuksen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään pääty

asialla on esitelty ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys kolmas ja kahdestoista

käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö

agentit on nähty jo päätynyt asia on käsitelty toisen käsittelyn esitellä päällystyksen kymmenessä nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset oikeilta toinen käsittely on päättynyt ja loppuunkäsitelty

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toisen käsittelyn estellä päivystyksen yhdestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskusteluun päässeen eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn se sisältää täyden

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittelevätkin ensimmäisen käsittelyn esitellään päivä viides asian käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

toisen käsittelyn ystävänpäivän kahdestoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on lähtenyt eduskunta hyväksyi ensimmäisen käsittelyn sisällöt on päätynyt lakiehdotukseen lakiehdotusten toinen käsittely on päättynyt aikaa kun käsityöt

no kun on pöydälle pyydetty niin ei voida mitään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

lakiehdotuksen toinen käsittely on päättynyt ajalla kun kai sitä toisen käsittelyn estellä päivystää neljästoista sija nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin

keskustelu näyttäisi eduskunta hyväksyisimme sitä että ne sisällyttää päätynyt

toisen käsittelyn estellä päivystyksen viidestoista nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

yleiskeskustelu on nyt päättynyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietintö jokaisella kertyneitä kehittely on päätetty ensimmäisen käsittelyn esitellään päiväys on viidessä asian käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö

sen jälkeen jos puolustusministeri saapuu siirrymme puolustusministerin hallinnonalaan mutta jos ei saavu sitten jatkamme tätä keskustelua

edustaja timo korhonen

ei sovi

siirrymme varsinaiseen puhujalistaan

seuraavan puheenvuoron käyttää edustaja lohela sitten esittää ajankohtaa

pyydetään muistamaan että minuutti on tämä kyselyn aika

lähetekeskustelua varten esitellään waivers kuudessa sia puinen puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan

keskustelu on päättynyt ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle talousvaliokunnan on annettava täysin ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päivän kahden asian käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy lakiehdotukseen sisälly mietintö jokaisen aikeet ensimmäinen päättyi ensimmäisen käsittelyn ystävänpäiväys yhdeksäs

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä yleiskeskustelun tänään eduskunta hyväksyi lakiehdotukseen sisälly tähän mukaisella tietyn silmänkääntäjä

kun on tehty ehdotus ja kannatettu että laitetaan asia pöydälle ensi viikkoa seuraavan viikon tiistain istuntoon ja pyydetään että se on ensimmäisenä esityslistalla niin asia on jäävä pöydälle

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

yleiskeskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vietin mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt toiseen käsittelyyn ei sisällä päivä on neljästoista asian nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu on päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäiset käsittelyssä sisällöltään päätettä

asian käsittely keskeytetään

ja näin asia jäi pöydälle ja seuraavaksi esitellään lähetekeskustelua varten päiväjärjestykseen viedessä asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja